riippuu paljon siitä missä päin suomea kunta on

varsinkin pohjois ja itä suomessa on kuntia jotka ovat suurissa vaikeuksissa ihan näitten peruspalveluiden järjestämisessä

kun siihen tulee vielä lääkäripula niin voidaan sanoa että kunnat siellä joutuvat maksamaan niille reppufirmoillekin lääkäri ja terveyspalveluista hyvin korkeaa hintaa

kun tilanne on tämä tällaisessa tilanteessa olisi hallituksen pitänyt panostaa enemmän kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin sillä akuutissa tilanteessahan pitää toimia nopeasti

arvoisa puhemies

niin kuin eilen tuli esille tästä voi olla seurauksena syrjäytyminen ja sitten jopa varhainen eläköityminen

uusi yliopistolaki on johtanut siihen että osa yliopistoista on joutunut jopa kerjäämään rahaa eri puolilla suomea

nyt tähän meidän vastalauseeseemme ihan muutama sana

eli jos tätä kerjuuta pitää jossakin lopettaa niin kyllä näitten yliopistojen pitäisi saada toimia ilman että heidän tarvitsee kerjätä rahaa

luulisi nyt ainakin kokoomuksen joka on aikonut tätä kerjuuasiaa aloitteillakin vauhdittaa vievän asiaa siihen suuntaan että meidän yliopistomme voisivat pärjätä ilman kerjuurahaa

tässähän on kuitenkin se vaara että jos tulee tämmöinen kiireellinen toimeentulotuen tarve niin tämä lisäkustannus tulee kunnille

lakiehdotuksen toimeentulotuen osalta kuntien valtionosuusperusteiden muuttamiseksi niin että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle ennen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa mahdollisesti myönnettävä toimeentulotuki korvataan kunnalle valtion varoista

kyllä näin asia voidaan selittää mutta se voitaisiin nyt korjata

on väärin että nyt avataan uusi piikki että kuntien kustannuksella voidaan sitten näitä asioita hoitaa kun se voitaisiin nyt justiinsa hoitaa kuntoon eikä jäädä odottelemaan ja katsomaan miten tässä käy

viime hallituksen aikana varallisuusvero poistettiin kokonaan demareiden keskustan ja kokoomuksen tuella

nyt vaikeassa taloustilanteessa porvarihallitus keventää suurituloisten tuloveroa jälleen

tämä on aika erikoista kun muualla päin maailmaa toimitaan toisella tavoin ja kun otetaan huomioon vielä se että kaikkein pienituloisimmat eivät suomessa hyödy tästä tuloveronkevennyksestä lainkaan

kyllä ed

samanaikaisesti nuorten kiinnostus ammatilliseen koulutukseen kasvaa koko ajan

pitää myös muistaa että suurituloiset pystyvät myös siirtämään verotustaan pääomatulojen puolelle jolloin he maksavat tuloistaan alempaa veroprosenttia kuin esimerkiksi monet pieni ja keskituloiset

kyllä se on tietenkin se suurin syyllinen ja sieltä käsin tämä kriisi on tullut mutta kyllä tässä kriisissä on paljon myöskin kotitekoista ja meidän omaakin touhuamme jolla on annettu mahdollisuus sitten näihin erilaisiin pörssipeleihin

miksi koulutuspaikkoja pantataan

nytkin valtio on elvyttämässä sitten lainarahalla ja voidaan tietenkin olla sitä mieltä että nyt elvytystä tarvitaan kotimaista rakentamista ja tällaista elvyttämistä mutta onko tämä elvytys oikea tässä mielessä kuin hallitus esittää eli niin että annetaan suurituloisille vain lisää rahaa

kun täällä valtiovarainministeri teki vertailuja eri maiden tuloveroprosenttien välillä niin pitäisi tässä vertailussa kyllä myös samanaikaisesti käsitellä pääomaveroprosenttia minkälainen se on eri maissa

toisaalta pitäisi verrata myös mitä palveluja saadaan näillä verotuloilla aikaan ja mitä palveluja meillä on enemmän kuin monissa muissa maissa joiden pelkkää tuloveroa nyt vain vertaillaan

lakiehdotukset hyväksytään että lakien sen jos tätä elvytysrahaa suunnattaisiin enemmän pienituloisille

arvoisa puhemies

lainsäädännöllä on myös mahdollistettu että suurituloiset voivat siirtää tulojaan pääomaverotukseen

en tiedä kuinka kauan muttei tämä asia miksikään muutu jos se jää vain puheiksi kun kuitenkin tiedetään että ongelma on todellinen

tässäkin herää kysymys onko syynä se että hallitus haluaa tällä verokikkailukonstilla muun muassa yksityistää terveyspalveluja entistä enemmän

lääkäreitä ei pienempien paikkakuntien terveyskeskuksiin nimittäin juuri saada tällä hetkellä muuten kuin ostamalla reppufirmojen lääkäripalveluja

tällä tavalla yksityistäminen etenee ja julkinen sektori menettää työvoimaansa ennen kaikkea lääkäreitä

koska hallitus ei saa tässä mitään aikaan niin tähän ongelmaan kyllä eduskunnan pitäisi puuttua ja poistaa tällainen ongelmia synnyttävä ja myöskin eriarvoistava veromenettely

arvoisa puhemies

siinä on omat hyvät puolensa ja voidaan sanoa että sillä on estetty muun muassa harmaita markkinoita mutta pitää myös muistaa että tämä järjestelmä ei ole ollenkaan oikeudenmukainen vielä kaikilta osin

sen sijaan suurituloiset joilta on poistettu jo varallisuusvero ja joilta alennetaan jälleen tuloveroa saavat tästäkin veronalennuksesta täyden hyödyn

kun tällaista menettelyä jatketaan niin kenellekään ei pitäisi olla epäselvää miksi tuloerot maassamme kasvavat

yrttiaho täällä toi esille

viime vuosien turhat lupaukset tämän päivärahaverotuksen suhteen ja sen korjaamiseksi ovat olleet aivan tyhjää puhetta ja sanahelinää

näyttää siltä että olipa valtiovarainministerinä kuka tahansa mistä puolueesta tahansa ongelmaa ei haluta korjata

olipa sitten demari tai tunari tässä ministerinä tämä ongelma on aivan sama ja sitä ei saada korjatuksi

tässäkin on asia johon kyllä eduskunnan pitäisi puuttua ja pitäisi ryhtyä korjaamaan tosissaan tätä ongelmaa

muuten käy niin että niillä työmarkkinoilla missä on komennusmiehiä jatkuu epävarma tilanne ja siten aiheutetaan ongelmia myös yrittäjille työntekijöitten ongelmien lisäksi

hiihtäminen on hyvä harrastus mutta kyllä pääministeri hiihteli väärälle ladulle kuusamossa

silloinhan maa ajautui lähes konkurssitilaan ja kyllähän sitten seuraavassa hallituksessa lipposen ykkösessä jossa vasemmistoliittokin oli mukana tehtiin vasta niitä toimenpiteitä joilla suomi taas nostettiin jaloilleen

arvoisa puhemies

eli minun kuvani kyllä tästä ahon hallituksesta on aivan toisenlainen kuin ed

täällä puhutaan työurien pidentämisestä ja jotta tähän päästään tarvitaan suurta muutosta suomalaiseen työkulttuuriin joka on nyt puhdasta työnantajien sanelupolitiikkaa

ukkolan

arvoisa puhemies

suomalainen veronmaksaja nimittäin pannaan jälleen pörssipelureiden ja ahneiden johtajien takuumieheksi ja naiseksi

on ensinnäkin annettu ymmärtää että tämä lama ei koske meitä sitten on sanottu että meille tulee pieni taantuma

mutta kuitenkin totuus näyttää aivan toisenlaiselta

näyttää siltä että voimme joutua paljon suurempiin vaikeuksiin kuin mitä valtiovarainministeri jyrki katainen on ennakoinut ja kertonut tähän asti

arvoisa puhemies

vasemmisto opposition taholta on tehty kaksi vastalausetta joissa edellytetään tiukkoja ehtoja valtiontakaukselle

kannatan näitä esityksiä ja toivon että ne saadaan eduskunnan päätöksiksi myös sillä vain näillä lausumilla turvataan myös veronmaksajien etu

esimerkiksi veronkierron ja harmaiden markkinoiden estämiseksi sillä on ollut varmasti myöskin vaikutusta

siihen ei varmasti mitään muuta keinoa ole kuin nostaa tätä suoraa avustusta näille kaikkein pienituloisimmille jotta hekin voivat tehdä näitä korjausrakennuksia

eli kyllä tässä olisi pitänyt olla oikeudenmukaisuutta

tiusasen puheenvuorossa tuli esille niin tässä on varsin pienistä rahoista vielä kysymys mutta ne olisivat todella jos ne olisivat menneet sen meidän esityksemme mukaan niin ne olisivat ainakin kohdentuneet oikeaan ryhmään

arvoisa puhemies

ihan tärkeitä vaikuttajatahoja mutta tietenkin täällä päätökset täytyy tehdä vähän näistä tahoista riippumatta

elikkä kyllä tämä sisäinen adoptio on mielestäni sellainen että se voidaan aivan hyvin hyväksyä ja olla siinä mielessä tällä kertaa hallituksen puolella ja kannattaa tätä esitystä

se olisi ihan mukava kuulla

tästäkin esityksestä varmasti niitä puutteita voi löytää vaikka kuinka paljon jos näin katsotaan mutta toisaalta on tässä se hyvä puoli että puolueitten kannalta tämä suhteellisuus eri vaalipiireissä toteutuu paremmin ja demokraattisemmin

tämä nykysysteemihän on hyvä suurille puolueille ja keskisuurille puolueille ja pienille puolueille ei välttämättä ole hyvä

voidaan tietenkin siinä olla samaa mieltä että tämmöisten yksittäisten listojen saaminen läpi varsinkin jos on korkea äänikynnys on hankalaa

mutta tässä laissa ilmeisesti on kysymys siitä että tämä nyt tällä lailla viedään hätäisesti taas loppumetreillä läpi ja sitten seuraavassa eduskunnassa on varmaan suurilla puolueilla tarkoitus torpata

tässä ei minusta oikein vakavalla mielellä ole tätä asiaa viety millään lailla eteenpäin ja tuntuu että olisihan tässä ollut mahdollisuus hakea vielä erilaisia parempiakin vaihtoehtoja yhteistuumin mutta ei ole onnistunut